minusta on hyvä että valiokunta esittää selvityksen teettämistä puolustus ja ulkoministeriön yhteistyönä konkreettisista hyödyistä

se on siis eu selonteko mutta kyllä on nähtävä että sen selonteon ytimessä ovat nämä talouden suuret asiat kuinka ne aiotaan ratkaista seuraavan viiden seuraavan kymmenen vuoden aikana siinä tilanteessa jossa eurooppalaisten kansalaisten luottamus tähän eu systeemiin horjuu koko ajan ja luottamus koko ajan vähenee

siis ohjaus on täysin perusteltua kaikissa muissakin ministeriöissä

kun selontekoa laaditte kävikö tämä vähän syvällisempi näkökulma joka liittyy pyhäpäivään ja lepopäivään ihmisen itsensä kannalta mielessä että tästäkin voisi sanoa jonkun harkitun sanan suomen eduskunnalle

sen sijaan on sanottava jyrkkä ei sellaiselle menettelylle että ei kerrota heti asioiden oikeaa laitaa eduskunnalle

ministeri soini lupasi että tämä ponsi otetaan tosissaan se on hyvä tässä todeta

edustaja rantakangas puoli tuntia sitten puhui siitä alueellisesta näkökulmasta kuinka pohjois ja itä suomessa äänestysprosentti on laskenut koko ajan ja sitten rintamailla puolestaan se pysyy suhteellisen korkeana

toivon että tämä johtaa myös siihen että suomi euroopan unionin sisällä pyrkii käynnistämään keskustelua vähän laajemminkin siitä mikä tämän taisteluosastotoiminnan konseptin tulevaisuus ylipäätään on ei pelkästään suomen hyötyjen kannalta vaan myös eun näkökulmasta katsottuna

oikea laita olisi vaatinut sen sanomista että ministeri ohjasi päätöstä tietyillä perusteilla ja tietyltä osalta eduskunnalle heti kun se asia täällä esiteltiin

sehän on niin että hyväosaisuus ja osallistumisaktiivisuus kasautuu menee yhteen ja toisaalta sitten huono osaisuus ja passiivisuus tahtovat nekin kasautua

kun ministeri silloin aikanaan vetosi viiteen kriteeriin ne ovat varmaan puolustusministeriössä laadittuja kriteereitä uudistuksessa niin niissä muistini mukaan ei puhuttu mitään perusoikeuksista eikä kielipolitiikasta

kenraali puheloisen lausunnon jälkeen joka tuli sen kantelun liiteaineistona meidän kaikkien luettavaksemme ministeri myönsi sitten ohjauksen jolloin asioitten oikea laita alkoi myös eduskunnan jäsenille kaikille meille siis valjeta

näin he antavat tavallaan sen vallan niille joittenka asiat ovat loistavasti tai sitten rahalle ja suurille korporaatioille etujärjestöille

minusta edustaja tiilikaisen tietty yhteenveto että ministeri on salannut sitten kiistänyt ja vasta pakon edessä myöntänyt poliittiset perusteet varuskuntien lakkauttamisesta on kyllä aivan oikea tapahtumien kuvaus siitä miten asiat ovat menneet

pohjoismaiden yhteistyön tiivistyminen on sotilasliittoon kuulumattomalle suomelle isosti myönteinen asia ja vastavuoroisesti suomen edesottamuksilla on painava merkitys pohjolan vakaudelle

tämän perusteella kyllä on niin että epäluottamus ministerin toimintaa kohtaan tulee tästä kestämättömästä menettelytavasta ei poliittisesta ohjauksesta eikä siitä että toimii lainsäädännön mukaisesti huolehtimalla ruotsinkielisestä varusmieskoulutuksesta

pohjoismainen yhteistyö yhdessä eu aktiivisuuden ja naton rauhankumppanuuden kanssa antaa meille turvallisuuspoliittista uskottavuuslisää konkreettista hyötyä

harva asia on saanut näin vankan tuen yli puoluerajain kuin tämä normien purkaminen taikka paremman sääntelyn politiikka täällä pääministerin esittelemänä sai

menettelytapa on aiheuttanut epäluottamuksen josta nyt ollaan keskustelemassa

herra puhemies

urho kekkonen sanoi aikoinaan monta kymmentä vuotta sitten että jos eduskunta ja presidentti joutuisivat vastakkain niin eduskunta vetää pitemmän korren

häkellyttävää oli kuunnella edustaja lindtmanin puheenvuoroa siis myötähenkistä puheenvuoroa jota edustajat heinäluoma ja tuppurainen ovat säestäneet

pohjoismaiden turvallisuuspoliittiset perusratkaisut poikkeavat toisistaan se on täällä jo todettu mutta se ei todellakaan ole estänyt eikä estä järkevää jokaista pohjoismaata hyödyttävää yhteistyötä

aikaa siihen oli

ja tässä on nyt siis kysymys siitä että jos presidentti ja hallitus joutuvat vastakkain ulko ja turvallisuuspolitiikassa niin me päätämme nyt että eduskunta ratkaisee tämä sali ratkaisee sen ristiriidan

se olisi pitänyt ilman muuta tehdä jolloin tämäkin episodi joka on nyt käsillä tässä salissa olisi mitä ilmeisimmin voitu välttää

tähän liittyy tähän sääntelyyn parempaan sääntelyyn myös se missä ihmisiä koskevia ja yrityksiä koskevia päätöksiä tehdään

putkihallinnon päässä siellä ylhäällä vaiko siellä alueilla lähellä ihmisiä lähellä yrityksiä

jatkossakin on pidettävä huoli siitä että pohjolaan ei synny sotilaallista jännitettä eikä vahingollisia vastakkainasetteluja eikä muitakaan vastakkainasetteluja

mitä pahaa tässä oikein voisi olla tällaisen järjestelyn kirjoittamisessa perustuslakiin että tulee täysin riidaton tapa ratkaista mahdollisia tosin erittäin harvinaisia ristiriitoja

mikä on se päälinja

hallitus näyttää ohjelmassaan lähtevän siitä että päätöksiä tehtäisiin enenevästi siellä alueilla paikallisesti yrityksissäkin ja likellä ihmisiä

tämä koskee myös arktista aluetta jonka taloudellinen painoarvo on nousussa ja jonka ekologinen kestävyys on varmuudella koetteilla

sitten tähän kielenkäyttöön tähän parlamentaariseen elämänmenoon

pohjoismailla on oma merkittävä vastuunsa myös siitä että laajalla alueella itämereltä ihan arktiselle alueelle saakka mukaan luettuna venäjä ja baltian maat vallitsee jatkossakin mahdollisimman rakentava yhteistyöhenki monien yhteisten ongelmien ratkaisemiseksi jotka ovat siis ei sotilaallisia ongelmia ainakin tänä päivänä

kysynkin miten hallitus aikoo tätä aika suurta uudistusta lähiaikoina edistää

niin pitää olla jatkossakin

toisekseen kyllähän parlamentaarisuus tarkoittaa myös sitä että eduskunnan yleistä asemaa ja edustajien yleistä asemaa pidetään erittäin korkeassa arvossa koska se on meidän perustuslakimme henki

naton kielteinen kanta kumppanimaan osallistumisesta ilmavalvontaan oli lopullinen niitti

täällä on monessa puheenvuorossa korostettu avoimuutta tämän tärkeän osin vaikeankin uuden asian käsittelemisessä

suomi osallistuu harjoitustoimintaan ei ilmavalvontaan

siis liikennepoliittiseen selontekoon sisältyvän liikenneverkon kehittämisohjelman toteuttaminen ja rahoituksen turvaaminen ja siitä selvitys sitten valiokunnalle kehyspäätöksen jälkeen on vahva kannanotto ilman muuta

totta kai ministeri ja hallitus tämmöisen selvityksen tulevat aikanaan antamaan mutta on mielenkiintoista miten ministeri kokee tässä ja nyt tämän lausumaehdotuksen sisällön

alueellisesta koskemattomuudesta huolta pitävä ja uskottavaan alueelliseen puolustukseen pystyvä suomi on pohjolan vakauden kulmakiviä ainakin keskikokoisia kulmakiviä

lähdettekö te siitä että tämän kehittämisohjelman rahoitus on turvattu siinä kehyspäätöksessä joka aikanaan tullaan tekemään ja te tulette antamaan siltä pohjalta selvityksen eduskunnalle vai lähdettekö vain siitä että selvitys annetaan oli tulos mikä tahansa

ja aina kun toistan sen lähetetään suomalaisia sotilaita ulkomaille mihin tahansa tehtäviin niin siinä on kyllä toimittava mahdollisimman tarkasti koska mitä tahansa voi tapahtua

jos suomen sotilaallinen puolustus joutuisi esimerkiksi rahoituksen puutteiden takia alasajoon se onneton tilanne ilman muuta vaikuttaisi haitallisesti pohjolan turvallisuuspoliittiseen vakauteen

ja koko ajan pitää muistaa että kaikella tällä toiminnalla pitää olla kansalaisten mahdollisimman laaja hyväksyntä eduskunnan hyväksymisestä puhumattakaan

suomen ja ruotsin perinteinen akseli on yhteistyön ja myönteisen aloitteellisuuden avain ja naapureiden onkin jatkossakin viisasta pitää toisensa oikeasti ajan tasalla omista turvallisuuspoliittisista ja puolustuspoliittisista ajatuksista ja aikeista

mehän olemme tässä puhumassa lissabonin sopimuksen täyttämisestä omalta kohdaltamme siitä että pystymme sen täyttämään jos tositilanne syntyy niin kuin onkin jo syntynyt ja tätä on jo koeteltu ja suomi on siinä selviytynyt ihan hyvin

onhan se erikoisen myönteistä että näin laaja tuki käytännössä sataprosenttinen tuki on nyt osoitettu täällä keskustelussa tälle erbil operaatiolle

minusta kannattaa kyllä koko ajan muistaa takaraivossaan se perusasia että silloin kun olettaa että saa apua hätätilanteessa kriiseissä ynnä muissa onnettomuuksissa niin silloin pitää olla valmis kyllä antamaan apua

tämä keskustelu ja se tämänpäiväinen kannanotto eduskuntaryhmiltä on tietysti erittäin väkevä mielenilmaisu ja siinä on raja kerrottu selkeästi

syystä puhuttikin

tämän tahdon sanoa sen takia että euroopan unioni on turvallisuusyhteisö ja ehkä nimenomaan ensisijaisesti turvallisuusyhteisö vaikka kauppa ja talous on tärkeää schengen on tärkeä ynnä muuta

nyt kun on laajennuksesta kysymys ja tulee tämä neuvonantajan rooli tähän lisää niin tämä turvallisuus on vieläkin polttavampi haaste kuin silloin aikoinaan liikkeelle lähdettäessä

ajattelen sillä tavalla että viha ja sen sukuinen ajattelutapa ja toiminta eivät kovin hyvin sikiä semmoisessa yhteiskunnassa jossa jokainen tuntee olevansa tasa arvoinen mahdollisuuksien osalta ja myös turvallisuuden saamisen osalta

miten suomen sotilaiden voimankäyttösäännöt eroavat muitten siellä olevien sotilaitten säännöistä

lopuksi totean sen että niin tärkeä kuin tämä eu asian täyttäminen onkin niin pitää muistaa että pohjimmiltaan oman puolustuksemme kunnossa pitäminen on sittenkin se rautainen pohja josta ei saa tinkiä ja jonka osalta me joudumme vielä tässäkin eduskunnassa kovien keskustelujen eteen

semmoinen yhteiskunta jossa on luokkayhteiskunnan piirteitä suurta eriarvoisuutta kärjistyvää sellaista voi antaa pohjaa pahimmassa tapauksessa myös vihailmiöille

kolme lyhyttä näkökohtaa

ensinnäkin on arvokas asia että etyj elää ja ensi kesänä sitten pidetään näissä merkeissä myös juhla täällä helsingissä

etyjin toimintakyky voi nojata ainoastaan siihen että vallitsee aika laajaa luottamusta euroopan sisällä ja sitten valtameren yli jolloinka syntyy riittävän laaja toimintapohja ja toimintakyky käsitellä todella vaikeita asioita jollainen ukraina tällä hetkellä on

edustaja kanervan roolia täällä on jo tuotu esille erittäin myönteisessä valossa ja tähän arvioon kyllä on erittäin mieluisaa yhtyä

herra puhemies

alhaisen äänestysprosentin katveessa on myös sellainen tosiasia vaalitilastoista että vähäosaiset köyhät ihmiset menevät äänestämään harvemmin

sekin aika tulee jolloin sitä liennytystä täytyy yrittää

joutuu kysymään sen perusteella onko niin että vähäosaisilla ihmisillä on hiipunut vähitellen usko politiikan voimaan parantaa heidän asemaansa ja huolehtia yhteiskunnan oikeudenmukaisuudesta

koko ajanhan sitä tehdään tietyllä tavalla kun kriisiä pyritään hallitsemaan ja purkamaan mutta tulee varmaan myös se aika jolloinka pyritään todella laajamittaiseen liennytyspolitiikkaan

siinä etyjillä voi olla roolia

muistutan tässäkin että etyj on transatlanttinen yhteisö ja siinähän on myös tämmöinen aasialainen elementti mukana siinäkin suhteessa erikoinen ja mielenkiintoinen yhteisö

heillä ei ole tässä mielessä vahvaa omaa kotimaata

olen sillä kannalla jyrkästi että yhteiskuntaopin ja historian opettamista meidän kouluissamme ei kerta kaikkiaan saa vähentää jos halutaan huolehtia siitä että koulu puolestaan pitää huolen siitä että meillä on valistuneita ja omilla aivoillaan ajattelevia suomalaisia tulevaisuudessa

olisi hyvä että myös etyj toiminnan ansiosta parlamenttivaalit voisivat onnistua koska ne vaalit antavat sitten tuleville vallanpitäjille onnistuessaan tietyn legitimiteetin

se vallankäytön legitimiteetti on kuitenkin perusta sille että voidaan ryhtyä ukrainaa rakentamaan ylöspäin koska se tulee olemaan pitkä tie

herra puhemies

kolme kysymystä

mihin toiveikkuuteen se perustuu että kysymys on väliaikaisuudesta

minusta tuntuu että maanpuolustusoppia ei tarvitse opettaa eduskunnalle vaan kysymys on siitä että esitettäisiin saataisiin aikaan realistisia vaihtoehtoja suomen puolustuksen järjestämisestä eri rahoitusvaihtoehtojen pohjalta

pääministeri lopetti oman puheenvuoronsa suurin piirtein niin että ei valiteta vaan vaikutetaan ei valiteta vaan vaikutetaan

herra puhemies

on todettu että tämä eduskunnan kanta on kohtalaisen yksimielinen erittäin laaja ehkä ei ihan kokonaan yksimielinen ja se tietysti antaa hyvää pohjaa suomen kriisinhallintapolitiikalle tulevaisuudessa

minusta siihen lauseeseen kiteytyy erittäin paljon suomen tulevaisuuden eu politiikkaa ja se vastaa suomen pitkää linjaa näissä isoissa asioissa

kun pitemmällä aikajänteellä katsoo puolustusvoimien ja suomen puolustuksen asioita niitten esilläoloa julkisuudessa niistä käytävää keskustelua myös täällä eduskunnassa niin tulee kuva marginalisoitumisesta

nythän bratislavassa kokoontuu syyskuussa jälleen euroopan johtoa ja silloin kyllä suomella pitää olla hyvin selvät sävelet mitkä ovat ne isot asiat joissa nimenomaan pyrimme vaikuttamaan ja saamaan omia näkemyksiämme eteenpäin ja jotka myös vastaavat euroopan etua

ollaan hissukseen ei puhuta juurikaan mitään ei puntaroida asioita